alusten energiatehokkuusmääräykset tulevat joka tapauksessa tulevaisuudessa poistamaan tämän jääluokkaperusteisen porrastuksen koska ei ole järkevää rakentaa jäävahvisteisia aluksia taas eun määräyksistä johtuen

kun nämä pääsääntöisesti moittivat puheet on kuunneltu niin odotan tosiaankin opposition vaihtoehtobudjettia ja siihen liittyvää sopeutuslistaa

koska se poistuu olisi tässä taloudellisessa tilanteessa järkevää poistaa se jo nyt kokonaan ja tällä tavoin auttaa suomi oy abn taloutta tämän laman yli

arvoisa puhemies

niitä joudutaan tekemään sillä muuten edessä on kreikan tie

ongelma ja huoli minun mielestäni tässä on enemmänkin siitä tekeekö tämä tuki nyt sen että me valitsemme nämä paikat todellakin väärin

kokonaisveroastetta ei pystytä nostamaan koska muuten vienti ja kaupankäynti talousnousu tyrehtyisi täysin joten siis leikkauksia on tehtävä

eli valitsemme semmoiset paikat mitkä ovat saaneet sen kaavan läpi jostain syystä ja se ei välttämättä ole se kaikista paras tuuliolosuhteiden perusteella

tässä kohtaa on hyvä muistuttaa että se ei olisi niin iso jos viime kaudella olisi toimittu vastuullisesti ja toimittu sen tilanteen mukaan mikä meillä nyt on edessä

sitten näitä ongelmia mitä olen kuullut tästä koituvan

viime kauden hallitus on pakottanut tämän kauden hallituksen tämän hallituksen suuriin leikkauksiin

kun siitä äänestä puhutaan niin se ääni on semmoista matalataajuista minkä terveysvaikutuksia ei ole kunnolla päästy tutkimaan mutta viitteitä löytyy että se voisi aiheuttaa jotain isompaakin

osa valittaa että mökkipihan välke lapojen seurauksena tulee häiritsemään ja sitten on radisteja jotka kertovat että televisiokuvaankin tulee häiriötä jos tuulivoimala on antennin ja lähetysmaston välissä tai sitten sen takana jolloin tulee peilivaikutus ja pahin on silloin jos tulee molemmin puolin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se on sinänsä tasapuolista mutta poikkeaa käytöspohjaltaan yhteiskuntaluokissa paljon

edessä edustaja virolainen todisti juuri että hallitus suosii tasaveroja joten sekin pistää oman leimansa puheessani esittämälleni uskottavuudelle mitä hallituspuolueisiin tulee

tästä veroasteesta puhuttaessa aikaisemmin jo toinkin tämän esiin että mehän toimme tämän wahlroos veron aikoinaan viime kaudella vaihtoehtobudjetissamme esille ja silloin se muun muassa demarien suunnalta haukuttiin lyttyyn että ei tuo toimi

siinä kohtaa pitäisi varautua siihen että jos tämmöinen on todellista niin sitten pitää korvata ne haitat ja vetää sille alueelle kaapeli ja sekin sitten maksaa vähän vastaavasti kuin nämä puolustusvoimien tutkatuet

mutta tosiaan kuten aikaisemmin jo sanoin ikävä kyllä tilanne on ollut vuodesta toiseen se että hallituspuolueet ovat vaan vaihtuneet ja joku on vuorostaan ollut oppositiossa

ja kas kummaa seuraavalla kaudella se sitten tuli pikkaisen vesitettynä mutta tuli kuitenkin hallituksen omana ideana esille ja on nytkin voimassa solidaarisuusverona

olisi mukava ottaa kalkulaattori käteen ja pohtia sitä hieman enemmän

edelleenkin tässä kokonaisuudessa kun tätä katsoo meillä on yhteinen tilannekuva ja ollaan todettu nämä verojen tasot ynnä muut

alvi on tasavero kuten esimerkiksi sosialidemokraattien vaalipuheesta on hyvin muistettavissa ja se kouraisee kaikista koviten heikoimmassa asemassa olevien lompakossa

mitä sitten mielenkiintoisena yksityiskohtana keskustan kohdalta tulee niin edustaja tiilikainen sanoi jo että heidän vertauksensa on kuluvan vuoden toimintoihin joten he vertaavat omassa varjobudjetissaan toimintojaan itse tekemiinsä päätöksiin mielenkiintoista

hallitustunnustelupapereissa kysymyksissä on moneen muuhunkin asiaan saatu vastaus ja oppositio on pääsääntöisesti hyväksynyt nämä kaikki

tämän lisäksi tämä koskee myös pienyrittäjiä joilla ei ole sitä vähennysmahdollisuutta niin hyvin kuin olki ja samalla niin tämä jollakin isommalla ja tämä tekee taas työttömyyttä joten yleisesti ottaen alvin korotus ei ole järkevää veropolitiikkaa

uskottavuuteen liittyy myös se että hallituspuolueiden tai oppositiopuolueiden budjettien tai varjobudjettien kokonaissummassa pitää huomioida myös ehdokkaiden itsensä tekemät talousarvioaloitteet

tämä keskustelu on joidenkin osalta tuntunut olevan semmoista että hallituksen paperiin on tutustuttu median uutisoinnin kautta ja jos ollaan aivan rehellisiä niin media on oikeastaan aika luokattomasti uutisoinut tätä hallitusohjelmaa hyvin yksipuolisesti vain leikkauksiin puuttuen

samaan aikaan kuntien valtionosuudet nousevat mikä mahdollisesti korottaa kunnallisveroja ja sekin on tasavero

joten kyllä tämä edustaja viitasen nostama tuloerojen kaventuminen on hieman kyseenalainen koska väitän että tämä tuloerojen tasaantuminen on enemmänkin tästä käsillä olevasta taantumasta kiinni kuin tästä verosta

ne kuuluvat mielestäni budjettien kokonaissummaan kokonaishintaan ellei niitä ole sitten tarkoituksellakin jätetty niin ettei niitä aiotakaan aktivoida ja näin ollen se on ikään kuin äänestäjän sumutusta harhaanjohtamista parhaimmillaan

se ei ole kiinnittänyt huomiota kunnolla esimerkiksi meidän investointipakettiimme kuinka paljon se tuottaa työtä ja kuinka paljon se korjaa esimerkiksi korjausvelkaa teillämme joka olisi muuten lapsiemme maksettava

mutta samaan hengenvetoon kiitän kehumisesta koska tämä kehumanne solidaarisuusvero on meidän wahlroos vero tosin pikkasen kevennettynä versiona

pelkään että median uutisoinnista ja opposition puheista voi päätellä niin että kaikilla ei ole ainakaan kansalaisilla ei ole realistista kuvaa tästä hallitusohjelmasta

me emme pakoile vastuuta niissä ikävissä päätöksissä mistä ne rahat otetaan vaan me olemme valmiita tekemään niitä tässä salissa emme valtuustosalissa

tämä meidän järjestelmämme poistuu ja on olemassa vain yksi järjestelmä eli tuet eivät poistu

tämä on ikävä leikkaus en kiistä sitä mutta uutisoinnista voi päätellä tai saada väärän kuvan että koko tuki poistuisi kokonaan

arvoisa puhemies

mielikuvan perään ollaan myös kysytty

uskottavan maanpuolustuksen aikaansaaminen hätäillen tehtyjen säästöjen jälkeen on pitkä ja kivinen tie ja se tulee maksamaan huomattavasti enemmän kuin nyt saadut niin sanotut säästöt

siellä ovat resurssit kohtalaisen pienet ja nykypäivän terroristimaailmassa ainakin on odotettavissa että ekoterroristien kanssa poliisi joutuu hippasille siellä

ovatko poliisin ja pelastustoimen resurssit riittävät tähän muuttuneeseen tilanteeseen ja miten ne aiotaan korjata

perusväylänpidon ja yksityisteiden kunnon on jo pitkään useiden hallituksien aikana annettu rapautua ja niin sanottu korjausvelka on kasvanut sietämättömäksi mielestäni

ei siis toimita niin että otetaan vain ja ainoastaan ne huonot puolet esille vaan voi joku joskus jotain pikkaisen kehaistakin

sama koskee myös paitsi tätä mielikuvaa myös sitä millainen pohja meillä on siihen syntyykö meille yhteiskuntasopimus vai ei

sitten nämä isis terroristit

oletteko te ollut yhteydessä suomessa toimiviin uskonnollisiin ja muihin järjestöihin jotka ovat lähellä näitä maahanmuuttajajärjestöjä jota kautta voidaan päästä aikaisemmin kiinni tähän värväykseen ja mahdolliseen radikalisoitumiseen

arvoisa rouva puhemies

teiden kunto on yksi perusedellytys yrittäjyydelle

yrittäjyyttä tukisimme myös sillä ettemme tekisi moisia polttoaineverojen nostoja mitä nyt hallitus on tekemässä

lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen on oltava kunnossa koska niiden lasku on huomisen säästö

myös kunniavelka on kannettava ja omais hoitoon ja sotaveteraanien kuntoutukseen on panostettava koska nämä oikealla mallilla tehtynä pitkittävät kotona jaksamista ja siitä kokonaishyöty tulee olemaan sitten taas panoksia isompi

arvoisa puhemies

aivan aluksi on syytä esittää kiitos sinne minne kiitos kuuluu elikkä eurajoen perussuomalaisilta on alun perin tämä ajatus tästä lain perusmuodosta tullut ja sinne kuuluvat kiitokset

budjetit ovat ne sitten hallituksen budjetteja tai opposition varjobudjetteja ovat kokonaisuuksia joissa yksi asia vaikuttaa yhteen ja toinen toiseen ja kokonaisuus ratkaisee

toinen henkilö kenelle kuuluu kiitos osoittaa on oikeustieteen professori erkki havansi joka on auttanut tämän lain teknisessä muotoilussa ja varsinkin sen perustuslain kohdan selvittämisessä

toiset sanovat että tämä on erittäin oivallinen ja hyvin keksitty ja toiset sanovat että tämä on huono tämä on vain tämmöinen holhousyhteiskunnan negatiivinen jatke ja polkisivat sen syvälle suohon

arvoisa puhemies

ensimmäiseksi tarvitsee tämän asian pohjalle sanoa se että tämä oli oikeastaan voisiko käyttää termiä epämiellyttävä asia käsitellä

minä ymmärrän että tämä jakaa mielipiteitä hyvin paljon ja sehän on hyvin helposti ymmärrettävää koska tupakointihan on tietynlainen sosiaalinen tapahtuma

me jotka olemme olleet jo viime kaudella tekemässä tätä suomen lainsäädäntöä tiedämme tämän kipeän syntyhistorian ja tämän käsittely ei ollut kauhean miellyttävää

jos ajatellaan jotain nuorisoryhmää missä tupakoidaan niin siinähän ajatuksenvaihtoa on siinä tupakkatauolla ja samoin työpaikoilla joka paikassa

arvoisa puhemies

mutta joka tapauksessa vastuu pitää kantaa ja suomen etua ajaa aina sen parhaan mukaan mitä kulloinkin on

oikaistaan hieman noita katajan kommentteja elikkä alvi on siis vain yhden kerran maksettavaa jos nyt oikaistaan tosiaan

eli tämän hyväksyttävyys on sinänsä paljon muutakin kuin se tupakanpoltto

asian herkkyyden takia tästä käytiin varsin laaja ja perusteellinen kuuleminen ja oikeastaan kaikki kivet ja kannot käännettiin ympäri

jos nyt sitten mietitään että esimerkiksi polttoaineesta maksetaan alvia ja sitten myydystä tuotteesta maksetaan alvia niin siellä vähennykset tämän periaatteen mukaan sitten toimivat että se menee vain yhteen kertaan

arvoisa puhemies

pohdin että en lähtisi lukemaan tätä lävitse mutta tässä on niin paljon semmoista yksityiskohtaa että tämä on syytä tuoda suuremmallekin yleisölle nyt julki jos ei tätä ole vielä lukenut

mutta tästä nuorten käyttäytymisestä johtuen siis tupakoinnin vähentymisestä voisi päätellä että nyt voisi olla otollinen aika tehdä tälle jotain

onko se alvi sitten vähennettävissä myös siinä ostajan kohdalla sen automatkan kauppaan ajon kohdalla polttoaineesta ja sen tuotteen kohdalla

edustaja jungner aloitti hetki sitten historian oppitunnilla mutta kenties teidän niin sanottuun peräpeiliin katsovan puolueen on syytä katsoa joskus myös itseänne sieltä peilistä

ei siitä pääse mitenkään karkuun

korjaan

kyllä yleinen alvi kertaantuu

kabotaasi on ollut jo pitkään mahdollista eun ja eta alueen liikenteenharjoittajille eli pitkään ollut jo vallitseva tilanne

siitä voidaan aloittaa

minulle ainakin itselleni tuli ensimmäisten epäilyjen joukossa mieleen se onko tämä perustuslain mukainen rajaako tämä ihmisiä eriarvoiseen asemaan ja niin edespäin

eli se vaikuttaa hintaan

valiokunta kiinnittää selkeyden vuoksi huomiota siihen että käsittelyssä oleva esitys ja kabotaasia koskeva sääntely eivät muutoinkaan koske suomen ja kolmansien maiden kuten venäjän välistä rajat ylittävää liikennettä

me emme ole mielestämme saaneet esimerkiksi teiltä mitään tukea tähän perussuomalaisten nousuun

tämä kaiken lisäksi tosiaan nostaa sitä työttömyyttä ja kuntien peruspalveluiden mahdollistamiseksi siellä on pakko vetää myös kunnallisveroja ylös tai on leikattava palveluita

toinen oli sitten siitä meneekö tämä pimeille markkinoille niin sanotusti tiskin alle ja salakuljetus ja niin edespäin lisääntyisi elikkä haitat jäisivät mutta hyötyjä eli verotuloja ei olisi

te puhuitte myös periksi antamisesta

suomen ja venäjän välisistä kuljetuksista säädellään edelleen maiden välisissä kansainvälisissä sopimuksissa

mehän olemme jatkuvasti ja alusta pitäen sanoneet että tämä ei ole se oikea reitti

me olemme olleet siinä suoraselkäisiä

no näin tapahtuisi jos tämmöinen tupakan täyskielto tulisi voimaan heti

eli moni ihminen joka näkee venäläisen rekan luulee että se on kabotaasia ja tämä ei ole lainkaan paikkansa pitävää

yhtenä kriteerinä me olemme sanoneet että tämä on vastoin eun yhteisiä sopimuksia joten nämä periksi antavat puolueet löytyvät aivan jostain muualta kuin perussuomalaisista

perusväylänpitorahat ovat aivan liian pieniä ja te tiedätte sen tämän parlamentaarisen ryhmän puheenjohtajana aivan hyvin

ja sitten tämä ten t verkko

siinähän on aika isot työt edessä jos se tehdään sillä tasolla mitä siihen on alun perin vaadittu

tämä on meille niin iso asia että me jouduimme kieltäytymään siitä paikasta minkä olisimme takin kääntämällä saaneet

missä tilanteessa tällä hetkellä on se neuvottelu komission suhteen kuinka huonona ten t verkosto saadaan tehtyä ettei se syö seuraavia budjetteja aivan nollaan

tämä ei käynyt meille

me kannamme vastuuta koska meidän mielestämme tämä on suomelle paras ratkaisu mitä me esitämme olemme jo alusta asti esittäneet

kyseisen asetuksen taustalla on keskeisesti yksi eun perusperiaatteista eli ihmisten tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus eun sisämarkkinoilla

suurpedot kuuluvat luontoon ja siellä ne saavat olla ihan rauhassa mutta kun ne tulevat asumuksen lähelle siinä kohtaa pitää asiaan puuttua

miksi sitten kannattaa pohtia tätä miten ylipäätänsä tästä sosiaalisesta tapahtumasta halutaan päästä eroon

koulukyydit alkavat olla petokyytien nimellä nykyään muutamassa paikassa ja pohjanhan pitää olla niin että pedon kuuluu pelätä ihmistä eikä toisinpäin

nyt tämän takausrahoituksen lisäksi asia mitä olen aikaisemmin kysynyt monta kertaa on tämä meidän luottoluokituksen mahdollinen lasku

eli ainoastaan yksi pykälä kumotaan ja nyt jo voimassa oleva eun tavaraliikennelupa asetus on se mikä ohjaa

vastaavasti sitten taas ansionmenetyksiin

jatkossa suomessa sovellettaisiin siten vain suoraan kansallisesti sovellettavan eu asetuksen säädöksiä kuten lähes kaikissa muissakin eu maissa

en ole saanut siihen vastausta